aan eduskuntaan tässä äänestyksessä växjön edustaja uotila

esityksessä on annettu sataviisikymmentäneljä ja ääntä neljätoista ei ääntä tyhjiä nolla poissa kolmekymmentäyksi

hän piilottaa tiedot niin summittaiseen ilmoitukseen että varallisuutta voi vain arvailla saatikka hänen sijoitusperiaatteitaan jotka voisivat olla menestyksen malli myös muille

eduskuntaan edustaja halua ks

mietintö linjaa on edustaja aallon ehdotus pi yhden alasta

kun kuoren sisällä tehdään kauppaa sijoittaja välttyy luovutusvoitolta ja osingon verotukselta

tällä verovälttelyllä on merkitystä kun verotusta siirretään näin tulevaisuuteen ja pääministeri jos kuka vaikuttaa tulevaan verotukseen tässä tapauksessa sekä pääomien että perintöjen verotukseen

turha kai on sanoakaan että tällaisia vaikka kuinka teoreettisia sidonnaisuuksia pitäisi voida arvioida täsmällisesti esitellyistä sidonnaisuusilmoituksista

tämä esimerkki riittänee todistamaan että kyse ei ole tirkistelystä eikä kateuden lietsonnasta

pääministerin hyvin summittainen ilmoitus kuulemma täyttää lain minimiehdot

samalla tulivat esiin kehittyvien maakuntien suomi ja muut toimijat jotka pyrkivät luomaan edustajiin juuri niitä sidonnaisuuksia joita sidonnaisuusilmoituksen tulisi tuoda esiin

luulisi hallituksen omien rikkaiden mielellään tarjoutuvan esimerkiksi kaikelle kansalle kuinka kannattaa lopettaa kitinä ja aloittaa arvopaperisäästäminen

arvoisa puhemies

siksi onkin täysin käsittämätöntä että hallituksen esitys arvopaperiosuuksista joka jälleen saapuu tänne eduskuntaan heikentää rajusti ehkä kohtalokkaasti omistamisen avoimuutta

se nimenomaan mahdollistaa suomalaisten omistusten siirron ulkomaisiin hallintarekistereihin

arvoisa puhemies

älkää tehkö suomesta panamaa

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

en ollut aikonut käyttää tässä keskustelussa puheenvuoroa sillä nämä kaksi päivää ovat olleet hyvin raskaita mutta on pakko puuttua koska toisin kuin pääministeri sipilä sanoi ministeri toivakka ei tuossa tiistain puheessaan maininnut sitä että hän oli tämän yhtiön hallituksen jäsen

hän korosti silloin että hän ei ollut operatiivisissa tehtävissä ja hän on korostanut tätä myöskin tänään vaikka se ei ole lainkaan olennaista tässä asiassa

vain hallituksen jäsen on se joka oikeasti perustaa yhtiön hallituksena

näin ollen tässä koko ajan mennään epäolennaisuuteen ja siihen että hän ei vieläkään tunnusta tässä reilusti sitä vastuuta joka hänelle kuuluu ja olen siitä hyvin pahoillani

yleensähän lakiesityksiä ei lähetetä edes lausunnolle ennen kuin on selvitetty että ne ovat perustuslain ja kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten mukaisia

jo aikaisemminhan on ilmennyt että vastoin ministeri stubbin ilmoitusta pakkolakipakettia ei ole valmisteltu huolellisesti ja perustuslakiasiantuntijoita kuullen

näin ollen valtiosääntöoikeuden professori tuomas ojanen pitää selvänä että kansainvälisiin sopimuksiin ja eu oikeuteen liittyvät ongelmat tulevat johtamaan kanteisiin

hallitus on valmistellut lausunnolle lait jotka ovat todennäköisesti eu sopimusten vastaisia

onko varmaa että tällä kertaa pakkolakiesityksessä on varmasti huomioitu kaikki lainvalmistelussa tarpeelliset näkökulmat jotka liittyvät esimerkiksi kansainvälisiin sopimuksiin ja velvoitteisiin

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

puhutaan nyt ihan rehellisesti tästä asiasta

tarkoituksena oli kuitenkin saada aikaan säästöjä se oli tämän koko harjoituksen lähtökohta ei niinkään se että kunnallista itsehallintoa tässä vahvistettaisiin

en edes vihjaile sitä että mitään lakia olisi rikottu totean vain sen kaikkien tunteman tosiseikan että kapitalisaatiosopimukset ovat verosuunnittelun tärkeä kohde sekä pääoma että perintöveron osalta

hallitus tarjoili veronkiertäjien armahduslakia jossa miljoonien eurojen verorikoksesta olisi saanut mitättömät rapsut

sitä vartenhan nämä sidonnaisuusilmoitukset tehdään että saadaan tietää mikä on tosiasia ja toivon että pääministeri sipilä täydentää tätä hyvin niukkaa ilmoitustaan

kirjastot ovat suomalaisen sivistyksen kulmakivi ja myöskin suomalaisen pisa menestyksen ja lukutaitomenestyksen kulmakivi piilee juuri kirjastoissa

lisäksi hallitus tarjoili suoran omistuksen piilottamista hallintarekistereihin ja lisäksi kaksi hallituksen ministeriä oli hankkinut käytännön kokemusta veroparatiisista tai verosuunnittelusta

se tarkoittaa myöskin sitä että maahanmuuttajille kirjasto on myös paikka jossa voi kokoontua tehdä läksyjä ja sopeutua paremmin suomen kieleen ja suomalaiseen yhteiskuntaan

lisäbudjetin tulopuoli osoittaa selvästi sen kahtiajaon jota hallitusohjelma entisestään vahvistaa

eduskunnan kirjasto on hyvin resursoitu laitos se on tutkimukselle ja tutkijoille äärimmäisen tärkeä mutta asiakkaat eivät ehkä ole löytäneet sinne parhaalla mahdollisella tavalla

jatkaako suomi jarruttamista kuten tähän saakka

tämä on vastakohtana sille että suomalaisten kunnallisten kirjastojen käyttöaste on valtava ja niiden lukija ja lainamäärät ovat edelleen äärimmäisen korkealla tasolla

ministeri soini sanoikin aivan oikein täällä eduskunnassa että pääomaveroa voisi nostaa

kannatatteko yleisöjulkisuutta yleisöjulkisuutta eurooppalaisen omistajarekisterin julkaisemisessa

arvoisa puhemies

no siksi että ihmisillä ei ole varaa kuluttaa

kyllä vai ei

kannatatteko täyttä avoimuutta myös brysselissä eikä vain salamavalojen välkkeessä

näistä kahdesta luvusta on helppo tehdä johtopäätös

sijoitustuotteet ovat tätä nykyä niin monimutkaisia että niiden valvonta on välttämätöntä jos halutaan välttää uusi finanssikriisi

on myös olennaista keskeisen olennaista rajata alan palkkoja palkkioita ja bonuksia sillä palkitsemisjärjestelmä edelleen kannustaa väärään riskinottoon jossa markkinatalouden perussäännöstä poiketen riski ja vastuu eivät liity toisiinsa

verottakaa rikkaita säästäkää köyhät leikkauksilta

tämä on oman lisäbudjettinne selkeä viesti

se mihin tämä lainsäädäntö ei puutu ovat vakuutusyhtiöiden sijoitustuotteet jotka ovat rahastosijoitusten kaltaisia mutta ovat lakien jälkeenjääneisyyden takia jääneet verotuksen ulkopuolelle

oma lukunsa ovat kapitalisaatiosopimukset eli vakuutuskuoret jotka ovat vakuutuksia vain nimellisesti

odotamme hallitukselta toimia jotta myös sijoitusvakuutukset mukaan lukien kapitalisaatiosopimukset tulisivat valvonnan ja verotuksen piiriin

ministeri painotti kolmeen kertaan että arvo osuuslakiesitys ei laajenna hallintarekisteröintiä suomessa avainsana on suomessa mutta tämä esitys laajentaa ulkomaille

nykyään laiton menettely tulee lailliseksi

ei tietenkään mutta suomi ja suomen eduskunta voi vapaasti ja sen velvollisuus on säätää laki joka estää suomen kansalaisia siirtämästä omistusta ulkomaiseen hallintarekisteriin

ministeri stubb lisätäänkö tällainen säädös lakipakettiin jotta tämä erinomainen suomen malli saadaan säilytettyä niin kuin erittäin voimakas kansallinen tahto viime talvena vaati

mutta mikä on totuus

ehkä puolueettoman kuvan antaa ulkomainen tarkkailija jolle nämä hankkeet on esitelty

syyskuuta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on kummastuttanut muitakin

emmeköhän me nyt vaalikauden pärjäisi ilman uusia navetoita ja muita karjasuojia